nyt ei vain julkinen talous ole alijäämäinen vaan myös kansantalous on alijäämäinen mikä käytännössä tarkoittaa että me syömme enemmän kuin tienaamme

valtio tarjoaa pitkälle ojentaa niille kättä jopa niin tämä malli minkä olemme rakentaneet että kun minä menen ylivieskaan tai jyväskylään tai helsinkiin minä joudun ylivieskalaisille ja jyväskyläläisille sanomaan että siellä kyllä te saatte uusiutuvan edistämiseksi tämän ja tämän määrän tuen mutta me olemme luvanneet täällä helsingissä espoossa ja täällä rannikkoalueella hiilialueella antaa vielä reippaasti enemmän tukea

tässä mielessä jos tähän jotain terää haluaisi pitäisi kyetä vähän sanomaan mitkä ovat ne suuntaviivat millä eri aloilla päästään sitten näihin käytännön toimiin

me syömme enemmän kuin tienaamme

toinen iso jälki mikä vajaasta kahdesta vuodesta on jäänyt on se totuus että suomalainen hallinto ja erityisesti kuntahallinto paikallishallinto se joka on viime kädessä vastuussa siitä miten ihmisten tarvitsemat palvelut järjestetään organisoidaan tuotetaan se on aivan sekavassa tilassa

palaan ihan viime sanoissani siihen vielä kertaalleen neljännen kerran vielä sen sanon tässä että sinänsä lakia ei tässä viitsi vastustaa ei ole mitään erityistä syytä vastustaa

tämä on se päätös minkä me olemme tehneet ja nyt on kohtuullista että niissä äsken sanotuissa rannikon laitoksissa ja niissä kunnissa jotka valtaosaltaan omistavat näitä laitoksia ymmärretään

ja jos hallituksella oli mahdollisuus tehdä jotain hyvää niin se valitsi tämän hyvän tällaisen yleisen hyvän lausuman siksi luonnehdin tätä lakiesitystä sen sijaan että se olisi tehnyt hyviä tekoja

arvoisa puhemies

ja vähitellen myöskin sitten siellä kivihiili muutetaan päästöjä

se on ajettu sellaiseen sanoisiko myrskyyn että siellä kunnan sekä luottamus että virkajohto päivästä toiseen kulkee kaiken maailman tilaisuuksissa seminaareissa kuulemassa mitä valtioherra on päättänyt tällä kertaa sote uudistuksista tai suurkuntauudistuksista

tänä aamuna kun tapasin yritysten edustajat ekn ja suomen yrittäjien johdon ja myöskin finanssialan korkeimman johdon tätä kysymystä arvioitiin

no se tietysti tuntui mukavalta ja huomasin että jotkut edustajat siitä hurmaantuivatkin jo mutta vähän kokeneempi kansanedustaja tuosta nyt ei kuitenkaan määräänsä enempää hurmaantunut

kuin tämäkin nousi juuri päättynyt jaksot ministeri sinnemäki on selvä viisi minuuttia vedellä ja aiheuttamattomaksi raaka aineeksi

arvoisa puhemies

niiden ihmisten joitten pitäisi kantaa paikallisesti vastuuta siitä miten palvelut järjestetään tehokkaasti toimitaan aika menee näitten hallitusten erisorttisten sähköjänisten perässä juoksemiseen ja näillä sähköjäniksillä kaiken lisäksi ei ole minkäänlaista edes jonkunlaista järjellistä osoitetta että ne toimisivat samaan maaliin

kun aika loppuu ei ole paljon sitä käytettävissä en malta olla toistamiseen sanomatta sitä että keski suomi nyt sattuu olemaan maakunta jossa ei todellakaan tuossa paperissa ole ensimmäistäkään ilmaliikenteen hanketta vesiliikenteen rataliikenteen tai tieliikenteen hanketta

aivan erityinen mielenkiinto liittyy ratahankkeeseen äänekoskelta haapajärvelle joka käynnistettiin edellisellä vaalikaudella jonka kokonaishyöty on paras silloin jos sitä jatketaan ei vain niin kuin nyt tapahtui ensimmäisessä vaiheessa äänekoskelta saarijärvelle vaan saarijärveltä ylös asti haapajärvelle

kun eduskunta tulee sitten helmikuussa lomalta jos jotain oikein katastrofia tapahtuisi jos niin kuin todella pahaan suuntaan asiat lähtisivät kehittymään niin tokihan hallituksella ja finnveralla on mahdollisuus luvata että tämä jatko järjestyy siitä ja siitä ajasta lähtien koska tarvetta niitten limiittien käyttöön missään tapauksessa ei tule ennen helmikuuta määrää joka ylittää ne limiitit mihinkä asti rajat nyt tässä nousevat

sellainen työmarkkinaratkaisu joka tässä maailmanlaajuisessa ja suomen kohtaisessa talouden tilanteessa olisi asettanut jotkut talouden tällaiset perustekijät niin varmalle pohjalle kuin nyt suinkin mahdollista ja sitten tuon varman pohjan varaan tämä julkisen talouden oma toiminta olisi voitu rakentaa

arvoisa puhemies

täällä ei ole ainakaan tähänastisessa keskustelussa juurikaan kiinnitetty huomiota siihen että edellinen hallitus kuitenkin satsasi myös ja nimenomaan näihin puuhuollon kannalta tärkeisiin ihan alimmanasteisiin tiekohteisiin

kun yksi iso pilari paikallaan olisi ollut olisi voitu katsoa tehokkaammin paremmin ja varmemmin sitä mitä hallituksen ja valtiovallan toimet esimerkiksi verotuksessa tai valtion meno ja tulopolitiikassa ylipäänsä olisivat ja millä tavalla niillä voidaan sitten parantaa suomen kokonaisselviytymistä

alun alkaen tämän petun sitä ei silloin puhuteltu petuna vaan se oli vähän toisella nimellä oli tarkoitus olla osa käyttää niin on uusina energian paketti kokonaan lentää tai tätä varsinaista muuta kokonaisuutta joka on täällä talousvaliokunnan käsittelyssä mutta monen syyn summana käymättä niitä nyt erittelemään sen erilaiset kontaktipinnat tähän kemera lainsäädäntöön ja muut ajoivat sitten siihen että alan ammattilaiset totesivat että tämä on parempi hoitaa maa ja metsätalousministeriössä ja se on parempi kytkeä tähän varsinaiseen kemera lainsäädäntöön

hallituksesta ei ollut sellaiseksi luotettavaksi kumppaniksi jonka tekemisiin työmarkkinajärjestöt olisivat siinä määrin voineet luottaa että ne olisivat kyenneet keskenään sopimaan siitä miten palkoista miten muista tuloihin liittyvistä asioista sovitaan ja miten työuriin liittyvistä isoista ratkaisuista ratkaisut tehdään

toivoa sopii että jatkossa tulisi rahaa vähän enemmän ja vähän tasapuolisempi kohtelu eri alueiden mahdollisuuksien kesken

ja puhujalistaan

kun on historiallisesti tilanne jossa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen postit ovat vähän sekaisin osa entisiä työmarkkinajohtajia on täällä hallituksen kirjoissa ja kammareissa ja osa hallituksen ministereitä on taas sitten työnantajapuolen kammareissa johtamassa sitä voisi kuvitella äkkiä että tällainen olisi sellainen vahvuus joka auttaisi täällä järkevien työmarkkinaratkaisujen aikaansaamista

nyt luovutaan tästä senttirajasta ja sillä pelaamisesta ja viime kevättalvella valmistuneen työryhmäraportin juha ojalan raportin mukaisella tavalla mennään tähän hehtaarituottoon ja katsotaan mikä se maksimimäärä hehtaarilta on mikä pääsee tuen piiriin ja luovutaan näistä senttirajoista monista syistä koska kyllä siinäkin olisi vaikeuksia tullut jos siihen olisi tässä menty

mutta on näköjään niin että tällainen asetelma eskokreeta kreetaesko ollaan toisissamme synnyttää enemmänkin epäluottamusta ja epäluottamuksesta viime kädessä näytti olevan kysymys siinä että työmarkkinaratkaisua ei kerta kaikkiaan saatu aikaan

muun muassa nämä ovat niitä tekijöitä mitkä myöhästyttivät ja veivät aikaa lisää maa ja metsätalousministeriössä

arvoisa puhemies

nyt täytyykin toivoa kun tämän kehysratkaisun käsittely alkaa tässä talossa että jo ihan lähiviikkojen aikaan siitä käydään perusteellinen ja seikkaperäinen arvio mihinkä siis sillä osalla suomen talouden kuntoon laittamista mikä nyt on meidän käsissä kun siis työmarkkinaratkaisut on tekemättä näytetään päätyvän ottaen huomioon se mitä verotuksessa hallitus esittää josta ei vielä kukaan tiedä ihan tarkkaan ottaen mitä se on mutta jonka suuntaviivat toki nyt tällä hetkellä tiedetään ottaen tämän pöydällä tarkkaan läpikäytäväksi ja ottaen myöskin muut hallituksen talousratkaisut

en tullut sitä todella ajatelleeksi

tästä näköjään tämä ylimääräinen kiire sitten vielä nyt johtuu

jos se taas menisi normaalina lakina niin silloin kävisi niin että silloin se huhtikuu joka tapauksessa tulis väittää että siinä ne tulisi mutta toisaalta pitää ymmärtää se että jos kansanedustajat pitävät tärkeänä että perusteellisesti asian voi käsitellä niin totta kai eduskunnan pitää voida perusteellisesti kaikki esitykset käsitellä

ja mielestäni on tavattoman tärkeää että sen jälkeen kun saadaan parempi ja selvempi käsitys siitä mitä tämä kokonaisuus kehyskokonaisuus merkitsee eduskunta arvioi ja punnitsee hyvin perusteellisesti onko näillä eväillä hallituksella edellytykset jatkaa ja todellakin siinä tilanteessa arvioidaan onko hallituksen syytä oma paikkansa jättää

arvoisa puhemies

koska ikään kuin ajelehtimalla viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen eteenpäin ilman selkeyttäviä taloutta selkeyttäviä ratkaisuja suomi ei tästä todellakaan selviä

lisäbudjetissa tulee vähän rahaa lisää

saattaa olla että oli joku maa tai pitääkö sanoa jotkut mikä merkitsee enemmän kuin yksi maa mutta ei juurikaan mikään muu eurooppalainen maa ollut näitten toimien osalta meidän edellämme

ja jos sitten samaan aikaan niin kuin nyt tiedetään kuntakenttä on vielä tämmöisessä sekavassa tilassa niin se kokonaisuus selviytymistien rakentamiselle ei todellakaan ole vahvoissa kantimissa

kun huippukokouksessa huomenna ja ylihuomenna käsitellään tätä komission esitystä recovery planiksi siis täksi elvytyssuunnitelmaksi niin siinähän nyt sitten ollaan suosittelemassa muillekin euroopan unionin jäsenmaille tämän tyylisiä toimia joista suomi tässä nyt paraikaa on päättämässä

hemmilän puheenvuoro oli ihan erinomainen ja annan tuen sille kun edustaja puhuu näitten varsinaisten kemera rahojen riittävyyden puolesta

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee tähän oikea aikaisuuteen niin vielä kannattaa muistaa että minkään takausinstrumentin korontasausinstrumentin tai lainainstrumentin osalta ei olla tällä hetkellä esimerkiksi finnveran tai sen tytäryhtiöitten osalta tapissa

arvoisa puhemies

tiedän sen kädenväännön minkä ministeri anttila ja katainen tässä asiassa ovat käyneet pitkin aikaa eikä vain katainen vaan kaikki valtiovarainministerit

viime eduskuntavaalien alla eduskunnan puhemies silloinen sosialidemokraattien ryhmäjohtaja kävi keski suomessa ja toi toivon ja valon siihen maakuntaan

no nyt on onneksi korjattu pahimpia virheitä mitä tuohon verouudistukseen liittyy ja hallitus lupaa vieläkin korjauksia tehdä siihen nyt tiedossa olevaan pohjaesitykseen

sanoin tosiaan että meidän omassa kunnassa on tämä yksityisen järjestämä vastaanottokeskus

eli jos me olisimme myöhästyneet näissä toimissa niin katot olisivat nyt jo käsillä mutta kaikissa näissä on vielä matkaa tähän kattoon

sanatarkka siteeraus keskisuomalaisesta kuuluu näin

mutta niin kuin sanottu määräänsä pitempään tällä tiellä kulkeminen ei ole perusteltua vaan jossakin vaiheessa tässä vielä tämän kevään ja kesän aikaan on syytä arvioida tarkkaan se kokonaiskuva mikä syntyy hallituksen talouspolitiikasta ja jos näyttää siltä että niillä eväillä ei hyvää jälkeä synny niin sitten hallituksen kannatus on punnittava tässä salissa niillä tavoilla ja niillä menettelytavoilla mihin parlamentaarinen järjestelmä antaa edellytykset

ja nyt sitten näillä päätöksillä jotka tässä tehdään nostetaan tuntuvasti kattoa ja minä uskon että tällä päästään eteenpäin kaikissa oloissa nyt jonkun matkaa

arvoisa ministeri kuka käveli eduskunnan puhemiehen yli kun hän loi ja toi tällaista uskoa ja luottamusta että tämä väärä ratkaisu oikaistaisiin

tarvittavat toimet tulevat sitten jatkossa

vielä viimeinen kommentti liittyy siihen mitä synergiaetua syntyy siitä että poliisilaitos jyväskylästä siirretään tampereelle että tampereelta käsin hoidettaisiin pihtiputaalle asti poliisin käytännön kenttätyö

ja tulkki on erittäin tärkeä kun tulee toisesta maasta eikä osaa yhtään suomen kieltä ja se on tietysti itse kullekin karmea paikka

muutenkin täytyy sanoa että on se julkinen keskustelu tästä energiasta ollut uskomatonta tarinaa ennen kaikkea helsingin sanomien yleisradion ja sitten myöskin entisen pääministerin paavo lipposen toimesta tähän teemaan liittyen aivan uskomatonta teemaa

sinne ei mennä yhdellä poliisipartiolla vaan menee aikaa että tulee kaksi kolme poliisipartiota ja tämä on kyllä kustannuskysymys

ei minkäänlaista paikkansapitävyyttä tällaisella väitteellä ei sinnepäinkään että niin kävisi että turpeen käyttö lisääntyisi tai että tässä nyt huidellaan rahaa nimenomaan uusiutuvan biopohjaisen energian lisäyksestä huidellaan rahaa ympäri maakuntia jnp

senpä takia kun täällä on puhuttu kotouttamisesta on paljon tärkeämpää että saadaan nämä palautuspäätökset nopeasti toimeen

ne jotka tänne suomeen jäävät ovat sitten eri asia heitä kotiutetaan

kaikki tämä tausta huomioon ottaen se että tästä problematisoidaan nimenomaan tämä puupohjaisen uusiutuvan energian käyttö jotenkin kansantaloudelle suureksi taakaksi on minulle aivan käsittämätön asia

toivon todellakin että ne jotka tästä asiasta julkisuudessa jonkunlaisella auktoriteetilla puhuvat ottavat perusasiat selville ennen kuin kovin kovasti julkisuudessa asiasta puhuvat

sitten ei ole ihme että suomen kansalaiset antavat päättäjille moitetta että omasta kansasta ei välitetä vaan ensisijaisena on se että turvapaikanhakijoiden asiat menevät hyvin

mitä tulee siihen kysymykseen miten sitten siinä tapauksessa että on metsähallitus valtio tai yksityinen kansalainen ensinnäkään puun kotitarvekäyttöön ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus alkaa antaa tätä tukea

ja nyt edustaja jarva olkaa hyvä

niin kuin sanoin meistä ei kukaan tiedä mistä nämä turvapaikanhakijat ovat lähteneet minkälaisista olosuhteista

mitä tulee sitten yksityiseen yrittäjään jos hän myy ottaa omasta metsästä puuta myy sen lämpölaitokselle saa lämpölaitokselta todisteen siitä että tämä erä käytetään tässä lämpölaitoksessa energiaraaka aineeksi minä en ymmärrä että olisi mitään estettä siihen

on varmaan niitä jotka ovat lähteneet niin sanottuja parempia maita katsomaan mutta on tosiaan hädässä olevia ihmisiä

ymmärtääkseni tässä tarkoitus on se että ei tämmöinen pelaaminen tällä asialla ole mahdollista mutta silloin kun on normaalista aidosta yrittäjyydestä kysymys ja silloin kun yrittäjä ottaa metsästään puun myy sen lämpölaitokselle saa sieltä todistuksen että tämä erä käytetään tähän energiantuotantoon minun ymmärtääkseni ainakin se valmistelu mitä minä johdin tähtäsi siihen että tällainen puuerä on oikeutettu silloiseen tukeen

ja jos tämän jälkeen on tuiki tärkeitä puheenvuoroja niin vielä muutama otetaan

sen jälkeen siirrytään sitten ihan normaaliin puhujalistaan

mitä tulee valtion metsiin tässä nyt niin siitä vaan sanon että täällä on erittäin voimakkaasti vannottu sen eteen että ei saisi metsähallitus saada tätä puoltakaan tukea

metsähallitus sillä on oma nikuliikettä vaan se tekee samoista liiketaloudellisista lähtökohdista omia ratkaisujaan kuin muut yksittäiset metsänomistajat ja siitä syystä myöskin tämän tuen suhteen se on asetettu rinta rinnan samalle tasolle tai samaan asemaan muiden metsäenergian myyjien kanssa

onko tämä hyvä vai huono

vilkunan kanssa samaa mieltä siitä että tässä pitää nostaa kädet jotenkin ylös ja lähteä siitä että ei tämä uusiutuvan energian eteneminen toteudu meillä

nämä lait tätä lakia lukuun ottamatta on kirjoitettu niin vielä kertaalleen että siinä paketissa joka nyt on talousvaliokunnasta mennyt läpi laissa asetetaan tavoitteet minkä verran erilaisista energialähteistä pitää uusiutuvaa energiaa saada suomessa aikaiseksi

jos taas käy vice versa toisinpäin myöskin jos käy niin päin että näyttää siltä että näitä valtion rahoilla tuotettuja määriä kun siinä kumminkin on verovaroja takana tuleekin paljon pienemmällä tuella niin silloin pitää voida tuota tukitasoa vähentää

asia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

keskustelua ei syntynyt

arvoisa puhemies

asia

no se on eri asia

me emme voi määrätä että tuon tai tämän lehden oli se demari tai oli se suomenmaa tai oli se helsingin sanomat pitää ottaa juuri suomalaista